siihen että ikäihmisillä aidosti on oikeus niihin palveluihin joita heidän katsotaan tarvitsevan kuntonsa ja toimintakykynsä perusteella

kyllähän se niin on että me tarvitsemme niitä kuntouttavia palveluja myös ennalta ehkäisevässä mielessä jotta me pystymme tukemaan sitä kotona asumista jotta mahdollisimman moni ikäihminen pystyisi asumaan mahdollisimman pitkään siellä kodissa

arvoisa puhemies

vanhempainvapaajärjestelmässämme on paljon hyvää mutta myös joitain rakenteellisia ongelmia

esimerkiksi kotihoidon tukea on mahdollista onneksi jo nykyisellään saada myös osittaisena hoitorahana niin että osa aikainen työskentely ja osa aikainen kotonaolo yhdistyvät

kotihoidon tukea voi nykyisin saada myös esimerkiksi lasta kotiin hoitamaan jäävä isovanhempi se on valtavan hieno juttu ja aivan varmasti yhä käyttökelpoisempi työkalu tulevaisuudessa

tarvitaan lapsiystävällisempi työelämä joka ottaa huomioon että myös työelämän ulkopuolella on elämää esimerkiksi tarhasta äitiä tai isää hakemaan odottavat pienet lapset

parhaimmillaan työnantaja tai pomo ymmärtää että ottamalla työn ja perheen yhteensovittamisen paremmin huomioon hän saa palkinnoksi paremmin voivia ja motivoidumpia työntekijöitä jotka jaksavat työurallakin pidempään

äitien suhteellinen asema työmarkkinoilla heikkenee

vaikka isien perhevapaiden käyttö on yleistynyt reippaasti edelleen moni isä miettii kehtaako sitä jäädä ja haittaako se urakehitystä aiheutanko nyt vaivaa työpaikalla ja niin edelleen

meille tulee mietittäväksi miten ylipäätään saamme kannustettua suomalaisia tekemään enemmän lapsia

lapsi saisi kuitenkin olla kotona toisen vanhempansa kanssa jos perhe katsoo kotihoidon olevan lapsen edun mukaista

erityisesti perheiden etu on että valtiontalous saadaan jälleen tasapainoon ja kasvu urille sillä muussa tapauksessa laadukkaat neuvolat terveyskeskukset päivähoito koulut ja muut palvelut sekä riittävät perhe etuudet ovat vaarassa

nuorten yhteiskuntatakuuta on täällä salissa hehkutettu ja ihan aiheesta se on tämän hallituksen yksi hienoimmista projekteista

arvoisa puhemies

se on erinomainen tapa millä olemme saaneet yritykset mukaan talkoisiin mutta monet yritykset ovat kokeneet sen aika byrokraattiseksi ja hallinnollisesti kuormittavaksi

oppisopimuskoulutus on täällä kaikkien mielestä hyvä ja kannatettava koulutusmuoto jota tulisi kehittää ja tästä on puhuttu vuosikaupalla

mitä voitaisiin tehdä sen eteen että me voisimme tämän hallinnollista kuormaa keventää ja sitä kautta tehdä järjestelmää vielä nykyistä houkuttelevammaksi yrityksille

no tästä on tulossa kokeilu ja toivotaan sille paljon menestystä ja onnea mutta ministeri gustafsson oletteko te käynyt etsimässä keinoja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen esimerkiksi saksasta missä oppisopimuskoulutusta on paljon ja missä nuorisotyöttömyys ei myöskään ole vastaava ongelma kuin täällä suomessa

se on hieno tulos ja kuitenkin antaa myöskin toivoa että päästäisiin eteenpäin myös muutamissa muissa työmarkkinaratkaisuissa

itse toivoisin että kehittäisimme suomalaista työelämää erityisesti joustavampaan suuntaan

nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa huomaa usein että ajatellaan että nuorissa on ihmisten mielestä paljon vikoja kun ei ole niitä työelämävalmiuksia oikeaa asennetta eikä osaamistakaan

olisiko aika kiinnittää huomiota myös työmarkkinoidemme rakenteisiin ja rakenteellisiin ongelmiin

meillä on tiedossa yliopisto opiskelijoiden osalta esimerkiksi että siellä jopa joka neljäs nuori nainen kärsii mielenterveysongelmista opiskelijoiden keskuudessa

taannoin julkaistiin sentyyppinen väitöstutkimus joka kylläkin koski ehkä vähän nuorempia josta kiistattomasti ilmenee että niissä kunnissa joissa oli vähän matalan kynnyksen peruspalveluja esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa tarvittiin myöhemmin huomattavasti enemmän raskasta viimesijaista apua vaativaa erikoissairaanhoitoa esimerkiksi nuorisopsykiatrista laitoshoitoa

ja siellä koululaisten kohdalla tai lasten tai jo vähän varttuneempien opiskelijoiden kohdalla tai sitten ihan kaikkien osalta se veivaus sinne ennalta ehkäiseviin palveluihin ei ole helppo mutta se kannattaisi kuitenkin tehdä

päätös on myös olemassa että opintotukeen tehdään kustannusneutraali uudistus tämän vaalikauden aikana ja sen tavoitteena on kannustaa nopeampaan valmistumiseen

tähän tarvitaan nyt sekä opiskelijajärjestöiltä että mielellään myös tästä salista hyviä innovatiivisia ja ennakkoluulottomia malleja sellaisia mitä ehkä ei ole koskaan vielä kokeiltu aikaisemmin

itse kannustaisin erityisesti sen tyyppisen mallin suuntaan jossa painotettaisiin erityisesti niitä alkuvaiheen opintoja korkea asteella jotta opinnoissa alkuvaiheessa olisi mahdollisuus mahdollisimman tehokkaasti opiskella ilman pakkoa mennä toimeentulosyistä töihin

työelämäkokemuksen hankkiminen on tietenkin opiskelijoille tärkeää mielellään ennen sitä valmistumista jotta kiinnittyy sinne työelämään ja saa kontaktia tuleviin työnantajiin joten tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö töissäkään pitäisi käydä mutta itse näkisin että erityisesti se että saisi opinnot hyvin vauhtiin silloin ennen kandivaihetta olisi erityisen tärkeää ja kannatettavaa

häntä kannattaa aina todella kuunnella koska siellä taustalla on sellaista näyttöä ja ammattiosaamista ja yrittäjätaustaa mitä ei monelta edustajalta löydy

eri ennusteiden mukaan edes suhteellisen pitkällä aikavälillä ei näytä siltä että vientimme kehittyisi nousisi sinne ennen taantumaa olleelle tasolle vaikka selviäisimme tästä velkakriisistä suhteellisen nopeastikin eteenpäin

tämä kehyspäätös on sitä kasvua ja kasvuyrittäjyyttä tukeva mutta toisaalta samaan aikaan on tärkeää pitää huolta jo olemassa olevista vahvuuksistamme esimerkiksi metsäteollisuuden kilpailukyvystä

sitä työtä tehdään nyt uudenlaisella otteella ja uudenlaisella innostuksella ja monen meidän keskeisen ministerin voimin ja tosissaan

se on tärkeää työtä ja siinä on nähty että monet valtiot esimerkiksi iso britannia ovat tämän tyyppiseen valtiojohtoisen vienninedistämiseen palannut koska se toimii tehokkaasti tuolla nousevissa kehittyvissä talouksissa

voin niihin kaikkiin sanoihin erittäin mielelläni yhtyä ja muistuttaa siitä että lahti on puolustanut ja toivonut itselleen tätä eteläistä kehätietä jo vuosia ellei vuosikymmeniä ja se on minusta vähintäänkin kohtuullista että tämä asia vielä nousisi keskusteluissa esille

lahti on tiettävästi kokoluokkansa huomioiden ja muutenkin ainoita jollei ainoa suomen kaupunki jossa edelleen keskeltä kulkee se suuri valtatie ja se merkittävästi estää lahden kehittymistä teollisuuden kehittymistä elinkeinoelämän kehittymistä ja sen lisäksi siellä on pohjavesiongelmat myöskin

olemme tästä keskustelleet ministeri kyllösen suuntaan ja toiveita siitä olisi että lahden tärkeä hanke vielä nousisi esiin hallituksen työssä tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies

pitkän matkaa on ollut hiukan epävarmuutta siitä ainakin lehdistä kun on seurannut onko tällä kuuden puolueen yhteisellä hallituksella mahdollisuuksia päästä sopimukseen näistä suomalaisen hyvinvointivaltion kohtalonkysymyksistä

nyt tämä huoli on poissa koska hallitus on osoittanut sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistamissuuntaviivoista päättäessään että nyt näiden kunta askelmerkkien myötä että kykenemme tässä maassa viemään läpi tärkeitä uudistuksia vaikeina aikoina

tänään on keskusteltu debatissa ja sen jälkeen paljon siitä onko kuntia kuultu ja jos on kuultu niin ovatko olleet korvat riittävän höröllä ja onko kuunneltu aidosti ja niin edelleen

tietenkin on erilaisia mielipiteitä siitä millainen uudistuksen tulisi olla ja juuri siksi on äärimmäisen tärkeää että kuntarakenteen uudistamisen tarve ja vaihtoehdot selvitetään kaikkialla suomessa

kuntalaisilla on oikeus tietää jos jollain toisella tavalla järjestettynä palvelut voisivat olla laadukkaammat kuin ne ovat nyt ja paremmin saatavilla ja jos jollain toisella tavalla organisoituneena oma kotiseutu voisi olla houkuttelevampi esimerkiksi uusille yrityksille ja uusille asukkaille

siinä otetaan juuri niin kuin pitääkin huomioon monipuolisesti palvelujen järjestämisen ja tuloksekkaan kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja työssäkäynti yhdyskuntarakenne sekä kuntien talouden tila

arvoisa puhemies

peruspalvelut ovat heikentyneet

erikoissairaanhoito ja sosiaalipuolella vaativat korjaavat toimenpiteet kuten laitossijoitukset lastensuojelussa nielaisevat yhä suuremman palan kuntien sosiaali ja terveydenhuollon nyt jo hyvin tiukalle kiristyneistä budjeteista

ikääntyminen lisää kustannuspainetta

vierailin taannoin pienessä kunnassa lähellä kotiseutuani hämeessä ja siellä sosiaalitoimistossa ja siellä totesimme että pieni kunta on hyvin hauras ja haavoittuvainen ihan arkisissa tilanteissa

usein kysytty kysymys on onko näyttöä siitä että tulee säästöjä ja pyydetään osoittamaan numeroita paljonko niitä säästöjä tulee siitä että kunnat liittyvät yhteen ja perustavat sitä kautta uuden kunnan

mutta vaikka säästöjäkin tavoitellaan ja se on todella tärkeää erityisesti pitkällä tähtäimellä kyse ei ole yksin suorista euromääräisistä säästöistä vaan myös elinvoimasta järkevästä yhdyskuntarakenteesta ja kunnan houkuttelevuudesta eli kaikesta siitä mikä kunta tulevaisuudessa voi olla

kun keskinäisestä kilpailusta päästään eroon ja osaoptimoinnista samoin uusi kunta voi näyttäytyä houkuttelevampana ja vetää puoleensa väkeä ja uutta työtä myös kauempaa

reilua on myöskin että haasteelliset tilanteet ja kustannukset hoidetaan yhdessä esimerkiksi sosiaaliset ongelmat ja suuret investoinnit ja niin edelleen

jossain tuntuu olevan valloillaan sellainen käsitys että edelleenkin sitä rahaa kasvaa puussa ja sanotaan että kyse on arvovalinnoista tai että aina sitä löytyy jos halutaan ja jos tarkoitus on riittävän hyvä

toivon todella että saamme näihin talkoisiin koko suomen mukaan ja että eduskunnastakin löytyy ymmärrystä sille että tulevaisuuden suomi rakentuu vahvoille elinvoimaisille peruskunnille jotka kykenevät vastaamaan palveluista ja takaamaan että kansalaisilla on tasa arvoiset mahdollisuudet niitä saavuttaa

tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa mutta toistaiseksi ei olla valitettavasti saatu sinne rahoitusta järjestymään ja haluaisin muistuttaa siitä että tämä hämeenlinnan vankila on vahvasti erikoistunut siellä on erittäin korkea osaaminen ja erityisesti näissä naisvankien asioissa se on ainutlaatuista koko maassa

se on hyvin paljon kansalaisten oikeudentajua kuormittanut ja on sitä vastaan että meillä tosiaan monista pienemmistä näpistysrikoksista pääsee vähän niin kuin koira veräjästä

arvoisa puhemies

taloutemme on avoimuudestaan johtuen haavoittuva ja vaikka tällä hetkellä meillä menee suomessa kohtuullisesti moniin muihin maihin verrattuna epävarmuus euroopan velkakriisistä pitkittyy ja toisaalta meillä on näkökentässä kansallisesti isoja tulevaisuuden haasteita joihin on varauduttava

kuten tässä salissa on tänään monta kertaa todettu joka päivä viisi nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle siis lähtökohtaisesti pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle

tarvitaan julkisen sektorin rakenneuudistuksia kuntauudistus sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muita pienempiä julkisen sektorin remontteja joissa kaikissa on sama päämäärä

vain toinen ei ole tarpeeksi

arvoisa puhemies

ensinnäkin isyysvapaan käytön lisäämiseksi isyysrahan kytkös vanhempainrahaan puretaan

neljäsosa kaikista isistä ei jää perhevapaalle tällä hetkellä lainkaan

äitien suhteellinen asema työmarkkinoilla heikkenee isät pääsevät viettämään suhteellisesti vähemmän aikaa uuden perheenjäsenen kanssa ja kolmanneksi lapsikin ansaitsisi saada tutustua toiseen vanhempaansa paremmin jos hänellä sellainen on

budjettineuvotteluissa solmittu sopu varmistaa että varoja ja hoitajia riittää ympärivuorokautisen hoivan laitosten lisäksi myös kotiin vietäviin palveluihin

eilisessä debatissa peruspalveluministerin kanssa jäi tarttumatta hänen puheenvuoroonsa johon nyt mielellään vielä viittaisin

arvoisa puhemies

näin ainakin oli ymmärrettävissä ministeriöstä tulleesta jatkotiedotteesta ja toivon että ministeri tältä osin mikäli tämän puheenvuoron käsiinsä saa vielä tarkentaa sanomisiaan

edustaja ruohonen lernerille sanoisin että en tiedä jaatteko huoltani siitä miten me saisimme yhä useamman nuoren koululaisen kiinnostumaan politiikasta edes sen verran että yhden luennon aiheesta kuuntelisivat

hän on priorisoinut kalenteriaan niin että hän on kiertänyt tietojeni mukaan noin sadassa suomalaisessa lukiossa käyttämässä puheenvuoron euroopasta eu asioista